silloin me ehkä selviämme tästä valtavasta haasteesta

edustaja heinonen kyseli tästä raiskauslainsäädännöstä

kun tästä ilmastolaista keskusteltiin tuolla ympäristövaliokunnassa toin esille sen että me olemme tämän kuluneen vaalikauden aikana siis perussuomalaiset omasta mielestämme olleet ympäristövaliokunnassa joustavia tulleet vastaan monessa asiassa ja olleet aika lailla kiihkottomia mutta tämän ilmastolain kohdalla meillä tuli niin sanotusti pää vetävän käteen

arvoisa puhemies

kun tämä on noussut tässä turvapaikanhakijakeskustelussa pinnalle niin meidän täytyy nyt tarkastella koko tämä lainsäädäntö

mitä ovat ne työkalut millä me voimme vastata näihin haasteisiin mitkä ovat nyt päällä koska lainsäädäntö on laadittu toisessa ajassa

kaiken tämän jälkeen sen lisäksi tuli vielä paine tuolta maakunnista eli niiltä äänestäjiltä jotka perussuomalaisia äänestivät ja se palaute oli se että älkää pettäkö lupauksianne

tästä ei vallitse erimielisyyttä valtiovarainministeriön tai mitään vakavasti otettavaa talousteoreettista suuntausta edustavien tutkijoiden keskuudessa

hallituksen ja hallitusohjelman tavoitteena on se että suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä oikeustajua ja tämä oli vahva kirjaus

se on ihan totta

me todellakin pyrimme siihen että tämä sijoitus tapahtuisi tasaisesti ympäri suomea ja olen täysin tietoinen siitä että joka puolella suomea ei ole työpaikkoja kuten kasvukeskuksissa on

tämän ohjelman mukaan tämä toteutetaan siten että varmistetaan että rikoksista annettavat rangaistukset ovat oikeudenmukaisessa suhteessa teon moitittavuuteen

sen takia tähän liittyy tämä meidän mainio hallitusohjelmamme jonka pohjalta tämä talous toivottavasti lähtee nousemaan niin että niitä työpaikkoja rupeaa syntymään muuallekin kuin kasvukeskuksiin jolloin me voimme sitten niitä ihmisiä sijoittaa

se oli kovan väännön takana ja uskallan puolustaa sitä

ymn asiantuntija oli sitä mieltä että kyllä selvitään olemassa olevalla lainsäädännöllä ja sitä kehittämällä

ja kun me kartoitamme samalla myös tätä osaamista me tiedämme silloin paremmin mikä on näitten ihmisten osaamisen taso onko heillä halua yrittäjäksi

arvoisa puhemies

mutta tämä ammatinvaihtokysymys ja siihen liittyvä tämmöinen byrokratia ovat niitä asioita joista me nyt sitten yhdessä esimerkiksi ministeri vehviläisen kanssa olemme puhuneet

arvoisa rouva puhemies

harjoittamanne talous ja työllisyyspolitiikka ovat ristiriidassa keskenään

totta kai näitä kaikkia näkökulmia on arvioitu mutta siitä huolimatta on nyt lähdetty viemään tätä asiaa eteenpäin

arvoisa puhemies

kannatan edustaja tiilikaisen esittämää epäluottamuslausetta

työllisyyden sateenvarjon alla on näitä kaikenlaisia normeja suorastaan välillä järjettömyyksiä joita on syytä miettiä ja joita voidaan aivan pienelläkin vaivalla poistaa

tiedostan kyllä sen että tässä voi jonkunlaista painetta tulla sinne maistraatteihin ja sitten näiden siviilivihkimisten määrä voi tosiaan nousta mutta olen käsittänyt niin että tässä nyt ei kuitenkaan puhuta mistään valtavista määristä

hallituksella on näitä ohjelmia ja toimenpiteitä

arvoisa herra puhemies

kiitos tästä viestistä otan tämän tosissani

kuten edustaja heinonen puheenvuorossaan sanoi niin tätä sijoituspykälää ei sovellettaisi silloin jos nämä lainkohdassa tarkoitetut luonnonarvot olisi otettu huomioon maakuntakaavassa

minä teen kaikkeni että joka ikinen näistä työllistyisi koska sitä kautta he rupeavat maksamaan veroja tähän yhteiskuntaan ja ovat osa tätä yhteiskuntaa eikä niin päin että me rupeamme maksamaan heitä

arvoisa herra puhemies

ihan muutama päivä sitten entinen työministeri nykyinen edustaja sinnemäki kirjoitti blogissaan että hän epäilee tätä yhteiskuntatakuun toteutumista ja itse asiassa piti nuorten tilannetta jopa huonompana kuin aikaisemmin

nyt on kuitenkin semmoinen tilanne että suomessa ei ole vielä yhtään semmoista maakuntakaavaa jossa nämä luontoarvot olisi huomioitu tämän lain edellyttämällä tavalla suokohtaisesti

arvoisa rouva puhemies

nyt kun tämä asia lähtee eteenpäin niin tähän perustetaan tämmöinen työryhmä jonka tehtävä on katsoa sekä tämä hallinto nämä toimet että sitten nämä toimitilajärjestelyt ja sen työryhmän tehtävänä on myös tehdä se lopullinen hallituksen esitys joka tullee tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa

uskooko koko hallitus tämän itse asiassa periaatteellisella tasolla äärimmäisen hyvän ja tärkeän asian toteutumiseen vai onko jo repeämistä havaittavissa

kyllä

virkistän muistia

ei ole kirjausta

eli kun syyllistettiin tavallaan mikä tässä minusta haisi läpi että vain palkat ovat nousseet niin näinhän se ei ole

arvoisa herra puhemies

esityksen tarkoituksena on siis toteuttaa yhdistelmälupadirektiivin edellyttämä yhdenvertainen kohtelu työttömyysturvalainsäädännössä

esityksessä ehdotetaan että kolmannen maan kansalaisella joka on ollut työssä suomessa yhdenjaksoisen oleskelunsa aikana siten että hän on täyttänyt työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä olevan työssäoloehdon on oikeus työttömyyspäivärahaan suomessa oleskelun jatkuessa vaikka häntä ei pidetä suomessa asuvana

rajaukset huomioon ottaen työttömyyspäivärahaan oikeutettu olisi direktiivin mukaisen yhdenvertaisen kohtelun piirissä olevista vain hyvin harva

voisin kuvitella että adoptioasia on niin vakava juttu että ei siinä mitään ohituskaistaa ole tarkoitus rakentaa vaan aina arvioidaan jokainen tapaus erikseen koska tässä on kyseessä kuitenkin erittäin iso päätös

jo tämän direktiivin tulkinta liikenne ja viestintävaliokunnassa ja työelämä ja tasa arvovaliokunnassa oli erilainen ja eu nyt kuitenkin määrää että se pitää ottaa käyttöön

kysymys on siitä missä kohden menee raja suomalaisen euroopan tasolla varsin korkeatasoisen sosiaaliturvan aukaisemisesta toisen maan kansalaisille olkoonkin sitten vaikka kuinka yhdenvertaisuuteen perustuvaa

me perussuomalaiset uhmaamme tietenkin euta ja yhdessä keskustan valiokuntaryhmän kanssa päädyimme kannattamaan tätä liikenne ja viestintävaliokunnan lausuntoa koska koimme sen olevan aivan riittävä

emme näe että lisäbyrokratialla saavutetaan mitään lisäarvoa ja myös nämä tosiasialliset mahdollisuudet valvoa tämän lain noudattamista ovat varsin vähäiset

tällaisen esityksen jälkeen herää kuitenkin vahva epäily siitä että yhä syvenevä integraatio koskee ihan kaikkea myös työttömyys ja sosiaaliturvaa

ja huomisessa yksityiskohtaisessa käsittelyssä tulen kannattamaan edustaja savolan tekemää pykälämuutosesitystä

jos lähdetään nyt tästä edustaja kallin kysymyksestä onko hallituksella lääkkeitä puuttua tähän isoon kuvaan niin on ja se lääke on hallitusohjelma ja sen takana seistään

herra puhemies

arvoisa herra puhemies

eihän meillä mitään muuta ole

no mitä tulee nyt tähän työttömyyden hoitoon koetin jo tuossa äsken sanoa että meillä on menossa työttömyyden hoidon rakennemuutos ja se johtuu siitä että meillä ei ole rahaa laittaa siihen niin paljoa kuin

meillä on ideoita mutta me emme kykene ymmärtämään että niissä on potentiaalia

kysyisin

kysynkin ministeri risikolta

kyse on siitä että hallitusohjelman sisällä tehdään monia muita toimenpiteitä jotka toivottavasti luovat niitä työpaikkoja mistä edustaja turunen juuri äsken puhui

siis tämä iso kuvahan on nyt nimenomaan se että työttömyyden hoidon rakennemuutos tarkoittaa sitä että yhä enemmän sitä käytettävissä olevaa rahaa käytetään aktivoivaan toimintaan eikä passivoivaan toimintaan

no tämäkin

kyllä teiltä tuli konkreettinen esitys kyllä ja se on kuultu mutta samaan aikaan kun hallitus miettii muita tällaisia aktivoivia toimenpiteitä ne kohtaavat aika usein vastarintaa koska siinä tulee tavallaan semmoinen reaktio että nyt pakotetaan työttömiä tekemään sitä tai tätä vastikkeellisuus muun muassa on tämmöinen asia

kuulisin mielelläni myös sosialidemokraattien vaihtoehdon kun te kritisoitte koko ajan näitä hallituksen toimenpiteitä

jos emme me saa intiaa kiinaa venäjää usata mukaan näihin talkoisiin niin onhan se nyt ihan selvää että eihän se että me ammumme itse omaan jalkaan olemalla joku edelläkävijä ja vetoamme sitten siihen että kyllä ne muut tulevat perässä kun suomi täällä näyttää esimerkkiä vain näin käy